sama hallitus joka nyt antaa ilmastonmuutoksen hillinnästä monin tavoin kannatettavan tulevaisuusselonteon hyväksytti eduskunnalla kesäkuussa pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategian

tietysti voisi todeta niin että eduskunnan asianomainen valiokunta on aina kiinnittänyt tähän epäkohtaan huomiota tähän pätkittäiseen lainsäädäntöön mutta ei kyllin voimakkaasti niin että se todella velvoittaisi hallitusta toimimaan toisella tavalla

ja niin kauan kuin tehdään näitä poliittisia energialähteitä ja niille annetaan privilegio niin tämä energiaverotuslinja mikä hallituksella on ei ole tasapainossa

tässä on kysymys perälaudasta kolmesta kuukaudesta

taiveaho taisi todeta että sairaanhoitajat ovat kykeneviä ja hyvin koulutettuja osaavia ja valikoituneita ihmisiä

tähän saakka on ollut mahdollista jatkaa hoidon tarpeen arviointia ikään kuin loputtomiin koska siellä ei ole ollut mitään aikarajaa

fintoton kohdalla voidaan ikään kuin sivulauseessa todeta sekin että eläinten tässä tapauksessa hevosten hyvä kohtelu on tietysti tärkeä asia ja eläinsuojelulliset toimenpiteet on hyvä toteuttaa

se on ykkösasia

jos tämä energiapolitiikka menee näin läpi niin turvetta käytetään maakaasun sijasta kivihiiltä käytetään maakaasun sijasta

näin ollen ensimmäiseen kontaktiin potilaan ja erikoislääkärin välillä esimerkiksi keskussairaalassa on voinut mennä kuukausia joskus vuoden ennen kuin on päässyt vaikkapa käsikirurgin vastaanotolle keskussairaalaan

tässä mielessä on nyt meidän tehtävämme tietysti äänestää tästä asiasta

kuitenkin nämä veikkauksen päätökset siitä että se vähentää markkinointia ja on nostanut ikärajaa ennakoidusti ovat positiivisia asioita ja niissä on sitä yhteiskunta ihmisvastuuta

tuo on epä älyllistä harhaanjohtavaa ja tekee tulevaisuusselonteosta enemmän viihdelukemistoa kuin vakavan poliittisen asiakirjan

tynkkynen energialaitos joka tekee juuri tällä tavalla on siirtynyt turpeeseen ja jättänyt maakaasua käyttämättä

totean että heidän palkkauksensa on edelleenkin laahaamassa ja heidän työolosuhteensa ovat virittää vaikkei

tämä kohtuullisen laaja ja myös useamman muun lakiesityksen sisältävä paketti on tärkeä nimenomaan silloin kun me katsomme jatkossa geeniteknologiaa

arvoisa puhemies

heinosen täällä ikään kuin puhuvan että kun kokoomus ei saanut opetusministeriön esittämää tuntijakosuunnitelmaa lävitse niin täältä nyt sitten annetaan takaisin tässä asiassa

mielestäni ministeri anttila suhtautuu tähän asiaan sillä tavalla ongelmallisesti että te pidätte tätä kalastusoikeutta ensisijaisena asiana ja kuitenkin lopputuloksena on se että kuutit ovat kalastuksen kohteena

näitä aivan kestämättömiä odotusaikoja tämä lainsäädäntö nyt ainakin lainsäädännön tasolla lyhentää

korjaus tähän on pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategian nopea uudelleenvalmistelu

ei voi ajatella erittäin vaikeita edelleenkin

tätä asiaa ei ole hidastettu ja loppuun saakka on kuultu asiantuntijoita

kun me perehdymme hedelmöityshoitoihin taikka kun me katsomme milloin ihmisestä voidaan irrottaa elimiä tai niiden osia niin silloin tämä yleissopimus on erittäin keskeisessä asemassa

tästäkään perustelusta ei voi sitä johtopäätöstä tehdä että se että vastustan tämän tyyppistä hallituksen esitystä olisi joku sairaanhoitajien osaamisen aliarviointi vaan kysymyksessä on rakenteellinen kysymys jossa meidän pitäisi tukea sairaanhoitajia siinä työssä johonka heidät on koulutettu jota eivät lääkärit osaa tehdä

viimeksi kävi perustuslain asiantuntija professori hiden eduskunnan valiokunnassa

siihen voi todella mennä niin paljon aikaa että saimaannorppa menehtyy sukupuuttoon ja se on suomen kaikkein tärkein suojelukohde lajinsuojelun näkökulmasta

tässä näen kyllä ihan edistyksellisen asian

hoitotakuulainsäädäntöön on aikaisemmin yritetty tätä samaa mutta se ei ole onnistunut ja se johtui siitä että sairaanhoitopiirit vastustivat silloin hyvin voimakkaasti nimenomaan tätä tarkennusta siihen mikä on hoitotakuu polikliinisen hoitoonpääsyn ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn kohdalla

tämä ohjaa kymmenientuhansien terveydenhuollon palveluksessa olevien ihmisten toimintaa ja samalla se myös heijastaa niitä eettisiä lähtökohtia joihinka he ovat sitoutuneet

tämän vuoksi todellakin kysyn

kun te seuraatte päivittäin tätä tapahtumaa miten tämä kehittyy niin milloin te olette valmiit sitten vetämään johtopäätöksen siitä onko tehtävä verkkokalastuskielto sillä tavalla kuin se teidän nimittämänne työryhmäkin esitti

tosiasiassa merentutkimus pirstotaan nyt suomessa ja on täysin epäloogista sanoa että pirstotaan sen takia että voidaan uudelleen myöhemmin yhdistää

vielä eräs huomio johonka laajasti on yhdytty on tämä terveydenhuollon asiakasmaksu

toivon mukaan tämä käsitellään sosiaali ja terveysvaliokunnassa mahdollisimman perusteellisesti ja myös toivon sitä että kun kerta yleissopimus on jo tullut kansainvälisellä tasolla voimaan vuonna tuhat joista yhdeksän

tässä on tällaisesta pikkuliikkumavaratilanteesta kyse

se on sekä taloudellista että älyllistä voimavarojen haaskausta

tässä kohdassa voi todeta hallitukselle kiitoksen että tämä asia on edistynyt

eli nyt jälleen avataan pikkasen lisää potilasasiakasmaksuja ja se tie on todella ohdakkeinen ja pitkä ja potilaille ja asiakkaille todella hankala

ministeri kun totesitte asiantuntijalausunnoista niin kansainvälinen asiantuntijapaneeli on aivan yksiselitteisesti tuominnut tämän hankkeen suomen akatemia samoin

arvoisa puhemies

pari huomiota vielä

se kysymys mihin ed

tähän päästöoikeuskysymykseen joka koskee lentoliikennettä liittyy tietysti päästöpörssi ja sen vakavuus tai järkevyys ja tässä yhdyn ed

tuli esiin kysymys tästä mikä on tämän vaaran suhde ihmisten perusturvallisuuden takaamisen osalta

vielä tämä pirstominen ja kilometrit

on todella mieletöntä hajottaa neljään kohteeseen helsingissä tämä kriittinen massa jonka pitäisi olla todella yhdessä paikassa

lahtelan ajatukseen miten yleensäkin tämä päästöpörssi nyt toimii ja toimiiko se järkevällä objektiivisella tai viisaalla tavalla ja tiedetään että se ei ole toiminut

puhemies

muun muassa aikoinaan itse olen tämän kaltaisessa kysymyksessä oikeusasiamiehen suullisessa tapaamisessa ottanut yhteyttä

voi yhtyä siihen ajatukseen että tässä on hallitukselta positiivinen esitys eduskunnalle